kuulemisprosessin aikana tuli monesta eri lähteestä ilmi se jatkopyrkimys jossa merentutkimuksen myöhäisempi tulevaisuus olisi ikään kuin yhden sateenvarjon alla

eihän voi olla niin että joidenkin palkkiot nousevat huimaa tahtia vaikka meillä ei yhteisesti ole siihen varaa

on perin merkillinen tilanne että haetaan kehittämisratkaisua ja muutosta ensin pilkkomalla ja sitten uudelleen kokoamalla

näen että olisi varmasti myös kustannustehokkaampaa että ensin suunnitellaan ja kehitetään uudistus kerralla oikeaan suuntaan merentutkimuksen todelliseksi kokonaisvaltaistamiseksi ja sitten tehdään muutos

kuten täällä on monen puhujan suulla jo todettu itämeren tutkimus on meidän tärkein tutkimuksen kohteemme

näen kuitenkin tärkeänä myös sen että merentutkimuslaitoksen tekemä muu meritutkimus pidetään mielessä ja otetaan huomioon muutostyötä tehdessä

ymmärrän näin että suomen ilmastoa ja myös itämeren hyvin ja pahoinvointia tunnettaessa ja käsiteltäessä laajempi merentutkimuksen hallinta on tär keää

en ole vakuuttunut siitä että henkilöstöpolitiikka olisi onnistunut suunnitteluprosessin aikana kun huomioidaan hallituksen toimet suhteessa merentutkimuslaitokseen

myös tuottavuusohjelman varjo tuntuu painavan ja painostavan henkilöstöhyvinvointia viemällä tätä hallituksen linjaa eteenpäin hinnalla millä hyvänsä

on mielestäni varsin perusteltua kysyä miten voimme taata että rahoitus kahden eri laitoksen alaisuudessa todella riittää jatkossa tutkimustoimintaan

arvoisa puhemies

erityisen merkittävä ja poliittisen arvolatauksen sisältävä näkökulma minusta tässä merentutkimuslaitoksen jakamishankkeessa on se että eduskunta tämän esityksen myötä antaa päätös ja vaikutusvaltansa budjettinäkökulmasta pois

ajattelen arvoisa puhemies että on erittäin tärkeää tutkia kriittisesti näitä uhkakuvia ja avata myös moniarvoista keskustelua

arvoisa puhemies

suomen merentutkimuksella on tähän asti ollut yksi kansainvälisesti tunnustettu ja tunnettu fasadi jonka osaaminen ja toiminta ovat varsin korkealle rankattu maailmalla

nykypäivän kriisinhallinta on haasteiltaan yhä monimuotoisempaa ja syntymekanismiltaan vaativat tilanteet ovat ennalta aavistamattomia

meillä on aika paljon hyvin rajoittunutta ja esimerkiksi puolustusosaajien antamaa näkökulmaa uhkakuvista ja tältä osin tarvitsisimme varmasti moniarvoisempaa keskustelua

myös eurooppalaiselle iholle tulee aika ajoin sellaista kansainvälistä toimintaa joka ei kuulu länsimaiseen lailliseen hyväksyttyyn toimintatapaan

raportti paljastaa esimerkiksi koptereiden lattioiden olevan herkkiä paineelle ja näin ne eivät sovi jalkaväkisotilaiden kuljetukseen

mutta pidän erityisen tärkeänä että se puolustuskyky ja puolustusosaaminen joka meillä on pidetään yllä ja pidetään huolta riittävistä resursseista koska jos me päästämme jotakin kokonaan alas niin sen uudelleen synnyttäminen on vaikeaa

arvoisa puhemies

perärampin kerrotaan olevan hutera purkuun ja täyttöön

siksi olen valiokuntakäsittelyssä yhtynyt vastalauseeseen jossa vastalauseen allekirjoittaneet esittävät että lakialoite hylätään ja suunnittelu yhden yhteisen ympäristöministeriön alaisen merentutkimusyksikön osalta jatkuu

suojaustilanteessa suunnitellut tilat ovat ahtaita

näin siis raportin mukaan

minusta on tärkeää että meillä osataan rajata mitkä asiat kuuluvat oikeasti kovan puolustusosaamisen piiriin

kysynkin vastaavalta ministeriltä

tänään käsittelemme kriisinhallintaoperaatiota jossa merirosvous ja sen myötä esiintyvä väkivalta ja rosvoustoiminnan kehittyminen järjestäytyneeksi rikollisuudeksi on keskiössä

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa atalanta operaatiolle valtioneuvoston selonteon esittämässä muodossa ja ajassa

merivoimien osallistuminen atalanta operaatioon on ensisijaisesti avun ja tuen osoitus somalian rannikolla lailliselle toiminnalle samoin kuin selkeä alleviivaus sille ettei suomi voi hyväksyä järjestäytymätöntä toimintaa merillä mutta myös tarpeelle saada tietoa ja kokemusta kotimaisesta kyvystä toimia merellä todellisissa tilanteissa

arvoisa puhemies

jokaisella on oikeus oveen jossa lukee oma nimi

kysyisin arvoisalta ministeriltä kuitenkin kun tämän ohjelman mukaan kerrottiin että pohjoismaat jäävät sekä tämän korjauskeskustelun että toiminnan osalta ulkopuolelle

erityisesti juuri nyt kun julkisen keskustelun keskiössä on pohjanmaan kriisinhallintamatkaa laajemmin puolustusvoimien tulevaisuus asevelvollisuuden kehitys ja toisaalta ykn turvallisuusneuvoston mahdollinen jäsenyys on profiloituminen myös laivaston osalta ymmärrettävä

ei voi kieltää sitä ettei miinalaiva pohjanmaan osallistuminen atalanta operaatioon herättäisi myös kysymyksiä

nythän meillä niitä käytetään pääasiassa erilaisiin palvelutehtäviin ja kuitenkin jos ajatellaan niillä on käyttöä myös rankempaan käyttöön esimerkiksi ihan näissä kriisinhallintatehtävissä rauhanturvatehtävissä

osaan kysymyksistä valtioneuvoston selonteko pyrkii vastamaan mutta osa kysymyksistä jäytää ajatuksissa vailla selkeää vastausta

tämä kehityssuunta ei ole hyväksyttävä

hallitusohjelman mukaan hallituksen asuntopoliittisena tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus

käytännönläheinen kysymys jonka kansalainen syystorilla kysyi on se miksi suomesta lähetetään operaatioon laiva joka on hidas suhteessa sekä merirosvojen aluksiin että suojattaviin ruokalaivoihin

miten hallitus on toiminut ja mitkä ovat ne tulokset näistä tehdyistä toimista

täyttä tyydytystä ei selonteko tuo problematiikkaan joka liittyy mahdolliseen merirosvoudesta epäiltyjen ja kiinniotettujen käsittelyyn

epätietoisuus jää elämään

selon tekemisestä huolimatta jää pintaan kuitenkin huoli toimiiko kiinniotettujen käsittelyssä läheisyysperiaate konkreettisissa tilanteissa

arvoisa puhemies

tämä keskustelu tänään on nimenomaan paljastanut sen missä pöntössä mikäkin arvo tyhjyyttäänkin kumisee

arvoisa puhemies

suomalaisen kriisinhallinnan näkökulmasta atalanta operaatio kääntää uuden sivun sotilaallisen kriisinhallinnan valikoimassa

arvoisa puhemies

haluaisin myös kommentoida jos ei voi sanoa tovereille niin kavereille täällä oikeassa laidassa tästä kynnyskysymystä

nostot voivat silti olla jonkin verran reippaampiakin ja on muistettava että taistelussa alkoholin haittoja vastaan tämä ei ole kuin yksi teko

suomen rannikko on eurooppalaisittain ainutkertainen

arvoisa puhemies

kiitän ministeriä tähänastisesta vastauksesta

kun tämän päivän kriisinhallintaoperaatiot vaativat paljon varustelua ja esimerkiksi afganistan on niin vaativa paikka että varusteista ei juuri kansalliseen käyttöön enää paluuta ole on jatkossa linjattava miten paljon suomi voi olla mukana kriisinhallinnassa jossa meidän kansalliselle puolustukselle ainutkertaiset ja korvaamattoman arvokkaat välineet kuten nyt pohjanmaa asetetaan kansainväliseen käyttöön ja myös riskin alaisiksi

ja aina ajoittain nyt en koko keskustelua kuullut kun siirryin tänne tuolta suuresta valiokunnasta tässä törmätään keskusteluun salakuljetuksesta tai harmaista markkinoista nimenomaan tuontiin ulkomailta

moni nuori ei pääse edes ensimmäiseen omaan asuntoon kiinni ei pääse perustamaan sitä omaa kotia

asunnottomuuteen voi kypsemmällä iällä ajaa myös työpaikan menetys häätö päihderiippuvaisuus avioero tai moni muu syy

tähän kohtaan haluan edelleen toistaa sen minkä olen joskus täällä salissa sanonut että meidän täytyy panostaa sitten siltä osin mieluummin valvontaan kuin vedota siihen tässä verotuksen kohdassa

en ole nopea enkä ketterä

syyt ovatkin kovin kirjavia välillä hyvin kumuloituneita semmoiseksi nipuksi mutta selvää on että ihmiset tarvitsevat kokonaisvaltaista ja ennalta ehkäisevää apua tukea ja neuvontaa etteivät ajaudu elämässään siihen tilanteeseen että ei ole kotia ei paikkaa mihin mennä ja näköalattomuuteen tältä osin

yhtä aikaa kun me puhumme liikunnasta ja sen merkityksestä on tutkailtava miksi osa ihmisistä jättää liikkumatta

eräs asia jonka haluaisin nostaa esille ja joka minusta on riittämätön tässä alkoholiasiassa ja jonka toivoisin tämänkin keskustelun myötä tulevan esiin on alkoholin markkinointi

on hyvä että niitä nostetaan kyllä ne ovatkin olleet häpeällisessä hintakuopassa pitkän aikaa mutta tänään me puhumme lapsilisästä ja kun hallitus ajattelee niin kuin muodikasta on että kymppihän riittää niin itse olen eri mieltä

herra puhemies

millä tavoin hallitus aikoo toimia vahvistaakseen ennalta ehkäiseviä palveluita joilla voidaan estää ihmisen ajautuminen ulkopuolisuuteen ja asunnottomuuteen

erittäin tärkeää ja arvokasta on kadotettujen liikkuvien sukupolvien kiinni saamiseksi se miten lapset ja nuoret saadaan liikkumaan ratkaisevaa se miten luodaan liikunnasta hyvä onnellinen kokemus niin että jää pysyvä nälkä liikkua elämän pituinen kutina liikunnalle

ja vaikka se ei suoraan verotukseen liity niin kyllä se käyttöön sitten taas liittyy siinä määrin että näkisin että keskustelu siitä millaista meillä alkoholin markkinoinnin tulee olla tulisi avata uudelleen

mitä tänä päivänä kaupasta suurilapsisen perheen äiti tai isä saa kympillä

näiden lukujen takana on monta persoonallista tulevaisuutta

kriisinhallinnan osalta päivitystä on tehtävä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osuudesta mutta myös siitä milloin ja millä kriteerein suomi on mukana erilaisissa operaatioissa vai voisiko osan tämän tyyppisistä sotilaallisista panostuksista suunnata kansalliseen puolustustahtoon ja esimerkiksi riittävän laadukkaaseen asevelvollisten ja reserviläisten kouluttamiseen

meistä aikuisista jokainen tietää miten se vaikuttaa mielikuvatasolla mutta noin yleisesti minusta riittäisi täysin jos markkinointi olisi asiapohjaista kuten esimerkiksi ranskassa jo on

liikunta on täällä jo monessa puheenvuorossa todettu hyvinvoinnin sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden avaimeksi ja kun me aina puhumme syrjäytymisestä niin kyllä liikkuminen liikunta ja yhdessä tekeminen ovat nimenomaan myös syrjäytymisen ehkäisemistä

arvoisa puhemies

aikuisen merkitys lasten ja nuorten liikunnassa on erityisen tärkeä niin kotona päivähoidossa koulussa kuin harrastuksissakin ja täällä on jo nostettu esiin arvokkaasti seura ja joukkuetoiminnan eri mahdollisuudet ja niissä korjaavat toimenpiteet

sen tarkoituksena on saattaa ne lasi erikseen

suomessa on paljon hyviä hankkeita ja toimintamalleja kuten liikkuva koulu

nyt te vakavasti täällä horjutatte sitä perusperustaa jonka lapsilisä rakentaa

on vain tärkeää että nämä kaikki jalkautetaan jokaiseen kuntaan jokaisen lapsen ja nuoren saatavaksi

turvallisuus ja puolustuspuolen ennalta varautuvaa työtä ensiaputyyppistä äkkilähtövalmiuden kehittämistä tehdään eun taisteluosastokonseptissa

arvoisa puhemies

viettää aikaa ystävien kanssa tai jäädä yksin tehdä jotain positiivista kivaa tai keksiä jotakin muuta ajanvietettä

me päättäjät täällä salissa olemme vastuussa myös tästä porukasta

yhdysvaltojen presidentti barack obaman hallitus ei ole vielä arvioinut suhdettaan tähän sopimukseen mutta aikeet ilmeisesti ovat lähellä ja ilmassa

täällä talossa aika ajoin on ollut erittäin hyviä aloitteita siitä että kehitettäisiin jonkinlainen harrasteseteli tai tarjottaisiin muuten mahdollisuus harrastaa niin että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua johonkin harrastustoimintaan

tämän vuoksi olisi erinomainen tilaisuus vaikuttaa niin eun kautta kuin suomen suoraan että yhdysvallat tulisi mukaan tähän sopimukseen

vielä lyhyen taisteluosastotradition takia on pitkälle meneviä johtopäätöksiä tuloksellisuudesta vaikea tehdä varsinkin sinänsä hyvä asia kun joukkoja ei ole tarvinnut aktivoida käyttöön

miten hallitus takaa että ihan jokainen suomalainen lapsi perheen varallisuudesta riippumatta voi harrastaa ainakin yhtä kivaa harrastusta koulupäivän ulkopuolella ja koulun ulkopuolella

miten suomen hallitus aikoo vaikuttaa niin somalian tilanteeseen kuin presidentti obaman hallintoon jotta nämä ratifioisivat ykn lapsen oikeuksien yleissopimuksen

suomen hyöty nopean toiminnan joukkoihin osallistumisesta tullee yhteensopivuuden ja monikansallisen yhteistyön rakentumisesta eu taisteluosaston vastuunkannossa

kannatan sydämellisesti tätä määräaikaisuutta ja minulla on kädessäni täällä edellisen selonteon jälkeen puolustusvaliokunnan antama lausunto jossa myös tuetaan määräaikaisuutta silloiselle eu operaatiolle

eurooppalainen halu ja tarve yhteiseen varautumiseen erityyppisiin myös uuden tyyppisiin kriiseihin ilmenee erityisesti kun havainnoimme miten muun muassa norja eun ulkopuolisena maana haluaa olla mukana

sitten toinen asia vaikka ministeri perusteli ihan ansiokkaasti täällä tätä kiirettä jolla eduskuntaa nyt ihan myssytetään tällä viikon ajalla

yhteistyön avoimuutta ilmentää että eu taistelukonseptissa eivät liittoumat täysin rajoita

minusta tässä on nyt hyvä kohta miettiä sitä mitä me oikeasti haluamme lapsillemme nuorillemme ja millaista tulevaisuutta me rakennamme ylipäätänsä tulevillekin lapsiperheille tähän maahan

kyllä esimerkiksi puolustusvaliokunnassa tämä on ollut näköpiirissä ja oletankin että ennakoivaa valmistelua on toki voitu tehdä mahdollisimman tiiviisti jo paljon ennen näitä äsken kuultuja määräaikoja

pidän erityisen tärkeänä sitä mikä on meidän lakialoitteeseemme kirjoitettu että lapsilisä sidotaan indeksiin niin että sillä on joku selkäranka ja tuki tähän suomalaiseen talouteen ja talouselämään

eun kahden taisteluosaston valmiusvuoroa ensi vuoden alkupuoliskolle täällä eduskunnassa käsiteltäessä on pidettävä mielessä se että hyväksyessämme nyt suomalaisten lähettämisen korkean valmiuden tilaan samalla tarjoamme tasavallan presidentille valtioneuvostolle sekä ulkoasiainvaliokunnalle nopean toiminnan tehtävän mikäli valmiusjoukkojen käyttö aktivoituisi

kolmas asia

puolustusvaliokunnassa on kuultu paljon tästä tilanteesta niin ilmastollisesti kuin myös muun turvallisuuden näkökulmasta tällä alueella ja pidän erityisen tärkeänä sitä että meillä on siellä palvelevilla ihmisillä erittäin hyvä laadukas varustelutaso

arvoisa puhemies

tulevaisuuden uhkat ja ajassa elämisen hektisyys vaativat varautumaan uuden tyyppisiin kansallisiin ja yhteistyössä toteutettaviin toimintatapoihin

eun taistelujoukkokonsepti on tältä osin vaiheessa oleva prosessi josta kristillisdemokraatit haluavat saada yhtä lailla yhteistoiminnallista turvaa ja varautumista kuin sotilaallista kokemustakin

arvioinnin aika on tulossa

nämä aikataulukysymykset olivat myös minulla ensimmäisenä kysymyksenä sydämellä mutta haluan myös nyt jatkaa tätä keskustelua vielä erääseen itselleni ja ryhmälleni tärkeään asiaan

meillä suomessa perusopetuksen tuntijakokeskustelussa on paljon puhuttu katsomusaineista ja arvoista

hallitusohjelmaan on perusopetuksen puolelle kirjattu tuntijakouudistuksessa arvokasvatus

arvoisa puhemies

miten varhaiskasvatuslain uudistuksessa otetaan huomioon perheiden katsomukselliset tarpeet

arvoisa rouva puhemies

tiedämme että ravitsemuksella on kaikkien ihmisten osalta merkitystä terveydentilaan ja toimintakykyyn näin myös ikääntyvien ihmisten kohdalla